karhuhan on peto joka aiheuttaa todellisuudessa suurimman osan porotalouden petovahingoista mutta ne vahingot tapahtuvat kesällä

ainoastaan syksyllä huomataan että niin moni vaadin on ilman vasaa

vain sillä me saamme tiedettyä sen

me tarvitsemme dna tutkimukseen tai johonkin vastaavaan määrärahoja kunnolla että saadaan tietää karhujen määrä minkä jälkeen voimme alkaa toimenpiteisiin karhukannan vähentämiseksi

tästä liito oravasta

liito oravan nykyinen tarkkailumenetelmähän on kallis eikä välttämättä edes kovin toimiva eikä tarkoituksenmukainen systeemi

sen takia esitänkin ministeriölle ja toivon että sieltä tuleepi toimenpiteitä siitä miten uudella tavalla aletaan toimimaan tämän liito orava asian kanssa jotta tämä tarkkailu missä niitä on on todellakin ajankohtaista ja päivitettyä koko ajan sillä meillähän on tällä hetkellä se ongelma että lisääntymis ja levähdyspaikan määrittelypäätökset liito oravan osalta myös ovat voineet synnyttää pitkällisiä oikeusprosesseja joiden aikana tämä käräjöinnin kohteena ollut liito orava onkin saattanut muuttaa asuinpaikkansa toiseen paikkaan

arvoisa puhemies

avoin ja yhdenvertainen osallistuminen miten me saamme ihmiset aktivoitumaan ja osallistumaan siihen avoimeen ja yhdenvertaiseen keskusteluun tämä aktivointikeskustelu on meillä kyllä päivän puheenaihe ollut tänään

no ainakin se että poliitikkojen kun me kerromme asioita pitäisi osata kertoa ne niin yksinkertaisesti ja selkokielellä että kansalaiset ymmärtävät mistä on kyse

minun mielestäni tilanne on se että jos poliitikko selittää asian niin että sitä ei kuulija ymmärrä niin kyllä voi miettiä sitä ymmärtääkö se poliitikko itsekään mistä oikeasti on puhe

kysehän on perinteisestä lappilaisesta elinkeinosta elämäntavasta jos ei välttämättä ole kyse isoista rahoista mutta se on näille ihmisille jotka harjoittavat sitä erittäin tärkeä osa elämää ja myöskin alueen kulttuuriin liittyvä olennainen asia

eli meidän pitäisi tuoda äänestettäväksi vain sellaiset asiat joista poliitikko osaa kertoa sillä tavalla että kuulija ymmärtää mistä on kyse

todellakin kiitoksia edustaja autolle tästä aktiivisesta toiminnasta lappilaisen toiminnan eteen

itse en pysty kannattamaan nettiäänestystä ihan sen takia että siinä on aina vaarana että se ihmisen henkilökohtainen äänestyksen suoja rikkoutuu

lisäksi on todella kiitettävä huomio se että tässä on ollut kannatusta yli puoluerajojen hallituksen ja opposition edustajilta elikkä on koettu että pienikin asia kannattaa viedä eteenpäin

aina on mahdollista se että kun aviopuolisot menevät yhdessä äänestämään kotona netin ääressä niin se hiljaisempi puoliso ei uskalla äänestää eri henkilöä kuin mitä puoliso sanoo joten minä en pysty kannattamaan tätä nettiäänestystä vaikka me sillä tavalla menettäisimmekin jonkun verran äänestäjiä

on muuten mahtava asia että meille meidän alueen ihmiselle erittäin tärkeä asia metsähallitus on näin iso ja merkittävä asia ja siitä näyttää olevan lähes kaikki kiinnostuneita

todellakin vielä sitten tästä kaivoslaista muutenkin

sitä mietitään että mitä sitten pitäisi muuttaa mitä tehdä

arvoisa puhemies

se ei ole kauan ollut vielä voimassa mutta jo keskustellaan erittäin paljon siitä mitä sen kanssa aletaan tekemään että esimerkiksi saataisiin paikallisille kunnille huomattavasti suuremmat maksut siitä määrästä mitä sieltä maa aineksia kaivosmineraaleja kunkin kunnan alueelta otetaan

tässä laissa nyt kuitenkin ensimmäinen ongelma on se että silloin kun tätä lakia alettiin tekemään ja hoitamaan eteenpäin niin tämän tiedottaminen on hoidettu huonosti

meillähän keskustalla viime eduskuntavaaleissa romahti äänestysprosentti ja oikeastaan se oli meille keskustalle ihan hyvä asia koska se sai meidät keskustalaiset sen jälkeen miettimään omaa politiikkaa miettimään olemmeko me kuunnelleet varmasti niitä omia äänestäjiä omia kannattajia

ja silloin kun ihmisellä ei ole tietoa ja on epävarmuutta niin tilanne saattaa kasaantua jopa niin sekavaksi kuin mitä tämä pääsi julkisuudessa kasaantumaan

tämä sukupuoliyhteyteen pakottaminen onkin ollut ongelmallinen pykälä ja se on syystä heikentänyt luottamusta lainsäätäjää kohtaan

nyt näyttää siltä että meidän porukat ovat alkaneet kuuntelemaan enemmän sitä kenttää mitä mieltä ollaan asioista minkä jälkeen näyttää siltä että meidän kannatus alkaa taas nousemaan kun me kuuntelemme kenttää

hallituksen esityksen tavoite on oikeansuuntainen ja ehdottomasti kannatettava mutta ovatko nämä toimenpiteet riittäviä ja onko lievän raiskauksen poistaminen kuitenkin käytännössä vesitetty uudella vaihtoehtoisella rangaistusasteikolla

yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen laatija aloitteeseen sisältyvää eteenpäin pienten ihmisten asioita

siitä on seurannaisena se että meidän pitää esimerkiksi perustaa nämä tasejärjestelyt jolloin tulee muun muassa kolmas tase ja muita käytännössä teknisiä muutoksia tähän asiaan

vaikka olen itse varatuomari minunkin täytyi lukea nämä tekstit useampaan kertaan läpi tarkasti ja sitten minä vasta huomasin ja tajusin ettei esitys näitten pykälien osalta ollut läheskään niin merkittävä se ero näitten välillä kuin olisin toivonut ja uutisoinneista olisi voinut ymmärtää

sitten savukosken kunta on esittänyt kriittisen mielipiteen valmisteluvaiheessa niin kuin moni muukin taho joitten kanssa olen erittäin paljon tekemisissä ja ihan aiheestakin koska valmisteluvaiheessa ei ollut vielä tietoa

toivon todellakin että eduskunnassa tähän asiaan perehdytään huolellisesti ja voidaan tarvittaessa muuttaa hallituksen esitystä

oli epävarmaa minkälainen on tämä johdon hoitaminen tässä kokonaisuudessa jatkossa ja miten hoidetaan yhteiskunnalliset velvoitteet ja kaikki nämä asiat

minä uskon että eduskunnan suuri enemmistö olisi valmis tiukempaan linjaan kuin mitä nyt tässä hallituksen esityksessä ollaan esittämässä

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella

tällä hetkellä raiskausta ei tuomita raiskauksena vaan sukupuoliyhteyteen pakottamisena jos raiskaus on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty kuten aiemmin tuli jo esille

jatkan keskustelua suomen saamelaisten ihmisoikeuksista

politiikka on viety tarkoituksellisesti pois yhteiskuntaopin tunneilta on yritetty eristää siten että politiikka ei kuulu kaikille että se on semmoinen asia että ei me politiikkaa puhuta koulussa

meidän poliittisten päättäjien on oltava valmiita tekemään myöskin vahvoja päätöksiä vaikka tuntuu välillä siltä että kaikki yleisö ja yhteiskunta eivät ole siihen valmiita mutta meidän on tehtävä päätöksiä jotta pystymme estämään ongelmien kasaantumisen ja ilmenemisen

me kaikki lapin kansanedustajat olemme ilmaisseet että vastustamme siis puoluerajoista riippumatta nykyisen esityksessä olevan saamelaiskäräjälain hyväksymistä ja olemme samalla sanoneet sen ettemme hyväksy nykyisessä muodossa olevaa ilo sopimuksen ratifioimisasiaa

tämä tehty esitys on todella hyvä

nuorten pitää saada kokea ja tuntea että heillä on mahdollisuus vaikuttaa mutta he pääsevät vain sillä tavalla eteenpäin että heille kerrotaan mitä on todellinen poliittinen toiminta

olen ympäristövaliokunnassa saanut kuunnella asiantuntijoita puhumassa tästä asiasta ja käsitykseni lain tärkeydestä ja tarpeellisuudesta on ehdottomasti koko ajan vain vahvistunut eteenpäin

onhan vaihtoehto sekin että esimerkiksi lukiolaisille ammattikoululaisille heidän opintosuunnitelmaansa laitetaan että heidän tulee käydä kunnanvaltuuston kokouksissa tai täällä eduskunnassa tai jossakin ihan aktiivisesti toimimassa ja kuuntelemassa siis mitä tämä toiminta on

ensinnäkin tämä on todellakin ensimmäinen kunnollinen askel siinä miten näitä asioita on järkevä jakaa muualla kuin täällä pääkaupunkiseudulla tehtäväksi ja toiseksi meillä valtionhallinnossa pyritään tällä hetkellä aivan liikaa keskittämään asioitten hoitamista tänne

me kaikki lapin kansanedustajat haluamme ehdottomasti kehittää saamelaisuutta viedä asioita eteenpäin niin että tämä yhdenvertaisuus voitaisiin toteuttaa myöskin saamelaisalueella

on erittäin hyvä että meillä järjestötoimintaa on suomessa paljon mutta passaammeko me ja paaparoimmeko me nuoret sitten pilalle

kyllä meillä maakunnissakin asioita pystytään hoitamaan ja varmasti me haluamme tehdä sillä tavalla että alueet pysyvät oikein elävinä ja pystytään huomennakin toimimaan

esimerkiksi tällaisena lievänä raiskausrikoksena on tuomittu tapaus jossa raiskaaja löi lenkillä ollutta naista puistossa kasvoihin repi hiuksista ja kaatoi maahan

tässä olisin kaivannut että erityisesti nämä työntekijöitten asemasta huolestuneet henkilöt jotka täällä edustavat enemmän työntekijäpuolta olisivat tuoneet esille edes yhdessä puheenvuorossa sen miten tulee käymään metsähallituksen työntekijöiden

se on meidän aikuisten ja meidän vanhempien rooli nytten katsoa peiliin ja miettiä annammeko nuorille vastuuta ilman että katsomme liikaa heidän peräänsä ja luotammeko heihin

tähän lakiin on yritetty saada näitä asioita mutta ainakin minä omalta osaltani tuon esille sen että on oltava tarkkana nyt näissä neuvotteluissa ja kun näitä yhtiöjärjestelyjä tehdään että varmasti varmistetaan näitten työntekijöiden asema että se on nyt ja jatkossa niin että muun muassa heidän eläke etuutensa tulevat olemaan samanlaiset kuin ne ovat tällä hetkellä

mitä edustaja eestilä sanoi tuossa edellä niin haluan siitä jatkaa että esimerkiksi lapissa on onneksi sallittu kuolleiden eläinten hautaaminen

ympäristöministeriön resurssit vähenevät koko ajan eikä siellä todellisuudessa kovin monta sellaista henkilöä ole joka näihin asioihin on pystynyt keskittymään oliko niitä kaksi vai kolme viisi vai kymmenen siitä meille ei oikeastaan tullut selvyyttä montako niitä henkilöitä oli

mutta oli miten oli nämä henkilöstövarat tulee käyttää todellakin maakuntien asioiden kehittämiseen ja kokonaisuuden eteenpäinviemiseen

suomessa on löydetty yksi ainoa bse tapaus ja sekin oli epävarmaa oliko se varmasti bse tapaus ja suomessa on jouduttu todella kalliisiin järjestelyihin tämän asian vuoksi

minä itse haluan tehdä töitä ratifioinnin edistämiseksi kunhan saamelaismääritelmä avataan niin että saamelaisten vaaliluetteloon hyväksytään jokainen saamelaisalueella asuva henkilö joka kokee itsensä saamelaiseksi tuntee itsensä saamelaiseksi jolla on saamelainen suku lappalainen sukutausta ja kulttuurisidonnaisuus kunhan nämä kaikki kolme asiaa hyväksytään henkilökohtainen identifiointi kulttuurisidonnaisuus ja verenperimä näissä asioissa eli jos nämä asiat ovat kunnossa niin sen jälkeen tämmöinen henkilö pitäisi hyväksyä tähän saamelaisten vaaliluetteloon

eläimistä saatavat sivutuotteet tämä asetus

ei missään nimessä sillä jos ympäristöministeriöllä pysyisi otto oikeus tässä asiassa sehän tarkoittaisi että ympäristöministeriö olisi jatkossakin sitoutunut ja sidottu se ei pystyisi avoimesti neuvomaan ja ohjaamaan tätä koko toimintaa

kun meillä annetaan niin paljon ehdollisia tuomioita eivätkä rikolliset istu yleensä edes täyttä aikaa ehdottomistakaan esitettyä asteikkoa voi pitää edelleen hyvin lievänä näinkin vakavaan rikokseen nähden

eläinlääkärit haluaisivat auttaa ja opastaa ihmisiä eläinten hoitajia

jos lieventäviä asianhaaroja löytyy tuomiohan on mahdollista antaa asteikon alalaidalta mutta onko syytä säätää kaksi erillistä rangaistusasteikkoa saman pykälän alle

olen keminlappalainen jolla ei ollut viimeksi osoittaa vielä riittävää näyttöä tullakseni merkityksi saamelaiskäräjien vaaliluetteloon mutta korkeimman hallinto oikeuden päätöksessäkin tuli selvästi esille että minun kulttuuriani taustaani ja lappalaisuuttani se ei kieltänyt

ilmasto on meille kaikille tärkeä asia ja tämä lakiesitys on hieno asia sinänsä ja erityisesti se että nuoret eri järjestöissä ovat lähteneet tätä ajamaan elikkä on yhteinen vastuu huomisesta todella laajasti

minusta on todella hyvä että tämä esitys auttaa ihmisiä sillä tavalla että alueillakin yhä enemmän voitaisiin luottaa ympäristöministeriöön

se että ilmastolaista on puhuttu jo viime eduskuntakaudella ja siitä puhutaan nytten ilmeisesti tarkoittaa että halutaan hakea sisältöä sille mitä tämä asia oikeasti tarkoittaapi ja onko tämä laki oikeasti välttämätön jos meillä ei ole tietoa mitä me sillä haluamme ja mitä me sillä tarkoitamme ja että me toivomme todellakin tekoja emmekä pelkkää sanahelinää

jätin viime vuonna laki aloitteen tämän niin sanotun lievän raiskauksen poistamisesta ja raiskausrikosten rangaistusasteikkojemme koventamisesta

ruukataan sanoa että porosta käytetään kaikki muu paitsi henki eli ne eivät ole sivutuotetta ne eivät ole jätettä vaan kaikki on tarpeellista mitä siitä eläimestä vain tulee

ratifiointisopimuksessa sen lisälauseessa on tällä hetkellä niin että suomessa on kolme saamen kieltä ja kulttuurimuotoa

nykyisiin säädöksiin verrattuna rangaistusasteikkojen minimejä esitykseni mukaan kaksinkertaistettaisiin kun maksimit säilyisivät nykyisellään

kysyn ministeriltä ihan tarkennuksen vuoksi että sanoitteko että saamelaislaki ja saamelaiskäräjät eivät vaikuta alueen elinkeinojen harjoittamiseen elikkä niillä ei ole mitään merkitystä alueen elinkeinojen harjoittamiselle sillä minulla on kyllä mielikuva siitä että tällä on lausuntojen antamisineen ja kaikkine muineen erittäin suurikin merkitys alueen elinkeinojen harjoittamiselle

on tärkeää että laki on kokonaisuutena semmoinen että siinä huomioidaan jo lähtökohtaisesti paikallisten perinteinen elämä